arvoisa herra puhemies

pitäisi käydä perusteellinen keskustelu siitä miten tämä kokonaisuus pitäisi rakentaa uudelleen

suurempien kaupunkien katukuvaan on viime viikkoina ilmestynyt suuri joukko kerjäläisiä

mihin toimenpiteisiin oikeusministeriössä edellä mainitun asian johdosta ohi norjan oikeusministeriössä edellä mainittu asia josta aiotaan ryhtyä

monessa vaiheessa tässä keskustelujen kuluessa ja tämän lakipaketin täällä ollessa olemme nostaneet edustajien zyskowicz ja sasi kanssa esille muun muassa tähän kokonaisuuteen luvattuja lakialoitteita

osittain tiedän että valmistelutyö on ollut kyllä hyvä mutta lähtökohta on se että asian käsittely täällä eduskunnassa ei saanut riittävää aikaa

haluaisin myös kuulla sen jos mihinkään ei aiota ryhtyä

en malta tässäkään yhteydessä olla tiettyä moitteen sanaa antamatta siitä että oikeusministeri brax on moneen otteeseen luvannut täällä että käsi kädessä tämän kokonaisuuden kanssa tuotaisiin esimerkiksi lakialoite törkeän rikoksen valmistelusta ja eipä tullut käsi kädessä eipä mennyt käsi kädessä

mutta sitten kun puhutaan näistä vertailukelpoisista maista kerrotaan esimerkkejä euroopasta kerrotaan esimerkkejä ruotsista niin kertokaapa minulle kuinka monta syyttäjää on ruotsissa versus suomalaisiin syyttäjiin

mutta lähtökohta on kuitenkin se että jos syyttäjiä on ruotsissa kolminkertainen määrä niin on aivan varmaa että eri tavalla pystytään ottamaan tähän kokonaisuuteen kantaa

on päivänselvää että kokonaisuus liittyy keskeisesti myös viranomaisten tietojärjestelmien yhteishankkeeseen eli niin sanottuun vitja hankkeeseen ja mielestäni olisikin hyvin perusteltua että nämä kaksi asiaa saataisiin kulkemaan käsi kädessä tulevaisuudessa

jos nyt sitten tultaisiin siihen että nyt alettaisiin täällä tehdä syyttäjäjohtoista tutkintatyötä niin silloin taas täällä on monesti peräänkuulutettu sitä että syyttäjästä ei pidä missään tapauksessa tulla kumileimasinta siinähän juuri tulee se kumileimasin

elikkä kun tutkinnanjohtaja virkavastuulla käy syyttäjälle kertomassa ja syyttäjä ei tiedä jutusta yhtään mitään niin tämähän on se kumileimasimen peruselementti

mielestäni olisi hyvin paikallaan ajan kanssa pohtia tai tutkia hieman millaisia nuo euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ovat olleet ja kuinka moni aidosti niistä on tullut siitä että poliisin esitutkinta olisi ollut jollain tapaa väärää virheellistä tai jollain tavalla olisi loukannut asiakkaan käytän sanaa asiakas oikeusturvaa

se mikä minusta on hieman ongelmallista näissä keskusteluissa mitä täälläkin tämän kokonaisuuden aikana on käyty on se että fokus on puhtaasti siinä että poliisi tekee väärin kaikki muut ovat käytännössä niin sanottuja hyviä poliisi on paha

lähtökohta on se että monesti näissä keskusteluissa rikoksen uhri ja ne jotka puolustavat rikoksen uhrin oikeuksia ovat yleensä aina ihmisoikeusrikkomusten alaisina ja fokuksen alla

tähän kaikkeen tarjotaan korjaukseksi hyvin usein tuomioistuimen ratkaisuvaltaa tai jälkikäteistä tarkastusmahdollisuutta ja muuta vastaavaa

itse kyllä tietyllä tavalla kun olen kohtuullisen paljon sekä määrännyt kotietsintöjä tehtäväksi että sitten itse ollut niitä suorittamassakin totean kuitenkin sen että kyllä poliisi toimii lähtökohtaisesti aina virkavastuulla näissä asioissa

en tiedä millä tavoin se muuttaa tilannetta että sama poliisimies joka nyt voi tehdä sen päätöksen vie sitten niillä tiedoilla mitä hänellä on asian tuomioistuimen ratkaistavaksi kun täällä moneen otteeseen peräänkuulutetaan sitä että tuomioistuin ei saa olla kumileimasin

yksikään oikeuden puheenjohtaja joka päivystystehtävässä saa laajan törkeän huumausainerikoskokonaisuuden käsiteltäväksi ei pysty ottamaan kantaa siihen ovatko tutkinnanjohtajan virkavastuulla esittämät tiedot jossain määrin puutteellisia

arvoisa puhemies

poliisilain osalta kuitenkin on pakko ottaa kaksi merkittävää kokonaisuutta esille ja toinen on se että hallintovaliokunta kiinnittää ensinnäkin luonnollisesti tuttuun tapaan huomiota poliisien resurssien riittävyyteen tehtävien jatkuvasti lisääntyessä

tässäkin kokonaisuudessa on hyvin tärkeä tuo valiokunnan ensimmäinen lausumaehdotus jossa valiokunta edellyttää hallituksen laativan pitkän aikavälin tehtäväresurssien rahoitussuunnitelman ja siihen myös sitouduttavan poliittisesti

muutamia muita huomioita poliisilain puolelta

nyt kysymys on vain siitä että meidän rauhanturvaamisen kokonaisuus ja meidän kriisinhallintapaikat ovat muuttuneet sillä tavalla että ymmärrän ja olen täsmälleen samaa mieltä ed

valiokunnan kuulemisessa kävi selväksi se että nyt esitettävässä muodossa oleva hätävarjelusäännös ei ole yhdenvertainen esimerkiksi suhteessa muihin vastaavia tehtäviä hoitaviin viranomaisiin

toinen kysymys on se että kun puhutaan tästä palkanlisästä ja kokonaisuudesta tästä palkkausasiasta on aivan selvää se että palvelussuhteen ehtojen tulee olla sellaiset että ne mahdollistavat tuon mahdollisen ajoneuvon hankkimisen

saarisen kanssa siinä että juuri näinhän se komponentti pitäisi hoitaa että palkkaa laitettaisiin lisää ja näin mutta niin kuin sanottu sehän olisi isomman kokonaisuuden kysymys

hallintovaliokunta pitääkin hyvin ongelmallisena poliisin hätävarjeluoikeuden eriyttämistä muiden viranomaisten ja kansalaisten hätävarjelusta liittämällä poliisin hätävarjeluoikeus virkavastuun yhteyteen

mutta korostan nyt tässä vielä kerran sitä että koko lakialoitteessa ei ole siis kysymys siitä että helpotettaisiin tai muutettaisiin saantia että nimenomaisesti tuotaisiin jotain lisäetuutta tämän verotuksen muodossa vaan ainoastaan siitä että tässä pykälässä muutettaisiin käyttöä ja omistusta koskevaa pykäläkokonaisuutta käyttöä ja omistusta

uskoakseni tätä tulkinnanvaraisuutta joudutaan sitten pohtimaan eri oikeusasteissa ja saattaa sillä olla merkittävää vaikutusta myös poliisin toimintamalleihin

kaikki olosuhteet muuten säilyvät aivan entuudellaan

tämän myös valiokunta lausuu näkemyksenään ja ihan konkreettinen esimerkki voidaan ottaa harva alueiden yhteispartioinnista eli partiosta jossa toinen on poliisimies ja toinen rajavartiolaitoksen palveluksessa

keskustelu on päättynyt ja voimiseustoehdotus hyväksytään on sille että valtiovarainvaliokuntaa

pöydällepanoa varten esitellään taideyhdistyksen kolmas asia kuin myös jaosto ehdottaa että niihin panna pöydälle kahdeskymmeneskuudes kolmannetta kaksituhattayhdeksän pidettävään täysistuntoon tämä hyväksyttäneen e

seuraava täysistunto on huomenna kello kuusitoista ja täysistunto päättyy kotimaassa

lakiteknisesti tässä on tulokulmana se että kerrotaan mitä saa tehdä kun mielestäni lakiteknisen tulokulman pitäisi olla se että kielletään mitä ei saa tehdä

sääntelyn muoto on jossain määrin vieras koska minä en kovin montaa tällaista sääntelyä tiedä missä kerrotaan mitä saa tehdä vaan lähtökohtaisesti kerrotaan mitä ei saisi tehdä

tämä kokonaisuus olisi pitkä puheenvuoro mutta jätän sen pitämättä

haluan kuitenkin tähän loppuun todeta arvoisa puhemies sen ettei ole varmuudella kansalaisten oikeustajun mukaista jos poliisilla on todiste mutta sitä ei voi käyttää rikokseen syylliseksi epäiltyä vastaan eikä oikeustaju myöskään tule aivan varmuudella ymmärtämään sitä että poliisi ei saa käyttää kaikkia hallussaan olevia tietoja rikoksen estämiseksi

aivan aluksi haluaisin kiinnittää huomiota vielä tuohon rahoituskysymykseen siltä osin kun suuret unionimaat ovat tietyllä tavalla haranneet tätä kokonaisuutta vastaan

useassa puheenvuorossa on otettu esille työskentelyketju aivan siitä lähtien kun kansalainen tulee tekemään rikosilmoituksen poliisi alkaa sitä tutkia ja sitten syyttäjä syyttää ja tuomioistuin tuomitsee

kuinka kriittinen tilanne on silloin jos yksi osaston maista ei haluakaan tai pysty lähtökohtaisesti osallistumaan operaation toimeenpanoon ennakkotiedoista huolimatta

tämä ketju on saanut täälläkin paljon huomiota siltä osin että kaikkien pitää toimia

usein korostetaan talousrikoksia pitkäaikaisia pitkäkestoisia juttuja mutta vaille huomiota jäävät kovin monesti ne tavalliset massarikokset niin talouspuolella kuin ihan normaalirikosten puolella

kysyisinkin nyt millä tavoin syyttäjälaitoksessa tämä ketjutus toimii koska kovin valitettavaa on se että ne asiat mitkä koskevat pääsääntöisesti tavallisia kansalaisia jotka ovat joutuneet oikeudenloukkauksen kohteeksi valitettavasti jäävät näiden isojen asioiden jalkoihin useasti

minä uskon että tässä salissa on varmasti aika moni muukin kuin allekirjoittanut joka haluaisi tietää mikä on perussuomalaisten näkemys ja halu kertoa mikä on kriisinhallinnan kuva suomen kannalta

arvoisa herra puhemies

olen moneen otteeseen törmännyt siihen ongelmaan että meillä todellakin järjestäytynyt rikollisuus käyttää hyväksi näitä niin sanottuja heikompia vankeja

meillä on kasapäin laitettu rahaa erilaisiin hyviin toimintaohjelmiin

onko niiden panostuotos hyötyä missään vaiheessa arvioitu mitä hyötyä näistä on koska kenties se panostus voisi olla tuolla järjestäytyneen rikollisuuden estämisessä paremmin kuin noissa toimintaohjelmissa

se on suu sanallisesti monta kertaa täällä muutettu sillä tavoin että se käsittäisi koko törkeän rikoksen valmistelun

eli kyllä siihen kolme vuotta on ed

ja vastaus puavo että selibaatissa edusti kusi niin yks sun jarru on lähti liikkeelle

arvoisa puhemies

siis allekirjoittanut kyllä on vähän juridiikkaa opiskellut mutta kaikki eivät ehkä tiedä mikä on varkauden ja näpistelyn ero niin jos ministeri suo niin maallikoille voitaisiin suoda mahdollisuus näitä kahta termiä hieman sekoittaa

toisena huomiona vielä ministeri se että jos te ette puheenvuorostani tiennyt että tarkoitin tällä sakon muuntorangaistuksella sitä että poliisin eli viranomaisen antamaa sakkoa ei nykyisellään voida muuntaa sitä tarkoitin ja luulen kyllä että tästä puheenvuorostani osasitte vetää johtopäätökset siihen

arvoisa herra puhemies

pitäydyn niistä itse vain tuossa puheenjohtaja töllin mainitsemassa viimeisessä neljännessä kohdassa joka käsittelee sinällään törkeän laittoman maahantulon esitutkintaa ja siihen liittyvien pakkokeinojen käyttöä ja tässä tapauksessa nimenomaisesti telekuuntelun käyttöä

lähtökohtahan on että televalvonta ja telekuuntelu siis sallittaisiin rajavartiolaitoksen suorittamassa esitutkinnassa silloin kun tutkitaan törkeää laittoman maahantulon järjestämistä ja siihen liittyvää ihmiskaupparikosta siis tässä tapauksessa ja siihen liittyvää ihmiskaupparikosta

tämä edellyttää luonnollisesti myöskin tarkistuksia rajavartiolaitoksen virkamiehistössä siten että se ketkä kaikki ovat pidättämiseen oikeutettuja virkamiehiä tulee tämän mukaan myöskin tarkastelun kohteeksi

tällä hetkellähän tilanne on se että rajavartiolaitoksen suorittamassa esitutkinnassa telekuuntelu ja televalvonta eivät ole nykyisellään mahdollisia ja senpä takia näiden rikosten selvittämiseksi ja esitutkinnalle on erityisen tärkeää että tämä laki tulee tässä esitetyssä muodossa voimaan

tutkiessaan törkeää maahantulon järjestämistä poliisi ei tarvitse erityisedellytyksenä sitä että samalla on myöskin kysymys ihmiskaupparikoksesta kun sitten taas tässä nyt hyväksyttävässä asiakokonaisuudessa edellytetään sitä

eli pitää olla voimassa sekä törkeä maahantulon järjestäminen että ihmiskaupparikos jotta tätä voidaan rajavartiolaitoksessa hyödyntää

sen sijaan useimmiten tilanne on se että kun esitietojen perusteella aloitetaan tutkinta tutkitaan vain tätä edellä mainittua ja vasta myöhemmin tutkinnan loppuvaiheessa voidaan löytää myöskin näyttöä ihmiskaupparikoksesta

se että nämä molemmat edellytykset ovat yhtä aikaa voimassa on perin harvinaista oman kokemukseni perusteella ja näin ollen käytännössä tämä saattaa aiheuttaa sen että alkuvaiheessa teknisesti on poliisin tutkittava tätä asiaa joka sitten työjärjestyksen mukaan myöhemmässä vaiheessa tullaan siirtämään rajavartiolaitokselle

eli hieman voisiko sanoa näin voi olla että tässä kokonaisuudessa kun olemme tätä käsitelleet moneen otteeseen myöskin perustuslakivaliokunta on käsitellyt tätä vain tässä hallituksen esittämässä muodossa

en sitä epäile hetkeäkään että näin olisi mutta kun asiaan on joutunut joskus perehtymään ihan noin käsikopelollakin niin voin sanoa että tässä kokonaisuudessa tämä kiinnittää huomiota

tähän samaan asiakokonaisuuteen liittyvät myöskin monilta muilta osin lainsäädännössä olevat aukot ja nimenomaisesti ne seikat jotka koskevat laittoman maahantulon järjestämiseen liittyviä kokonaisuuksia

korkein oikeus totesi omassa kannanotossaan sen että tämä laki ei anna mahdollisuutta tällaiseen tulkintaan ja itse asiassa rivien välistä sieltä korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä on luettavissa myös se että tämä lainkohta vaatii pikaista uudistamista voisiko sanoa kansan kielellä tämä porsaanreikä olisi mahdollisimman nopeasti tukittava

kävin keskusteluja sekä rajavartiolaitoksen virkamiesten että myöskin edellisen valtakunnansyyttäjän matti kuusimäen kanssa asiasta ja olen myöskin saanut kirjalliseen kysymykseen vastauksen tässä kokonaisuudessa

valtakunnansyyttäjävirasto on arvioinut tämän lainsäädännön muutostarvetta ja samoin oikeus ja sisäministeri ovat keskustelleet asiasta ja ovat pohtineet mahdollisen selvityksen tekemistä jotta tähän kokonaisuuteen voitaisiin puuttua

näkisin että tätä jos mitä pitäisi monella lainsäädäntökeinolla pyrkiä edesauttamaan niin että tämä kokonaisuus tulisi vielä tällä vaalikaudella tänne eduskuntaan

kun valheellisin keinoin esimerkiksi täältä tehtaillaan kutsuviisumeita suomesta lähetetään ulkomaille ja kun sillä valheellisella kutsulla sitten ulkomailla erehdyttämällä pystytään saamaan oikea suomen viisumi niin sitä katsotaankin sitten että okei nyt siinä ei olekaan mitään rikosta käyttää sitä

rajamäki näin juuri totesin että tämä asia on ollut keskusteluissa mutta en tiedä vielä tulosta mihin he ovat keskusteluissaan päätyneet

mutta niin kuin tässä sanoin ja vetosin tämä olisi asia joka pitäisi pyrkiä mahdollisimman nopeasti saattamaan sille tasolle että myöskin oikeus voisi sitä sitten soveltaa

tulee kysymys siitä että henkilöt joita on epäilty joita on jopa tuomittu periaatteessa hakemalla tuomion purkua saavat valtiolle tuomittuja rahavaroja takaisin he saavat kenties korvauksia siitä että ovat olleet tämän asiakokonaisuuden vuoksi suorittamassa jopa tuomioita

tämä on erittäin monimutkainen asia ja tämä pitäisi saada kovin nopeasti oikealle tolalle jotta se helpottaisi viranomaisten työtä kun se olisi näin

mauri salo tuon asiantuntevan lausuntonsa poliisien vuotamisesta perustaa mutta kyllä lähtökohta on se että lähes poikkeuksetta asiat joissa on todennettu se että tiedot ovat esitutkinnan aikana menneet ulos ovat tulleet asianosaisilta

se tieto ei läheskään aina tule poliisilta vaan pääsääntöisesti niiltä jotka tietävät aivan samalla tavalla esitutkinnan kulun kuin poliisikin mutta jostain kumman syystä teidänkin asiantuntijalausuntonne viittasi siihen että vain poliisi vuotaa ja se ei ole näin

joissain puheenvuoroissa todettiin se että näissä perusteluissa on näitä työryhmiä ministeri brax on todennut että pitäisi joku työryhmä olla todettiin myöskin ettei tämä ole sen väärtti että tarvittaisiin työryhmä

uskon että näin tärkeässä asiassa kun täällä eduskunnassa on selkeä tahtotila viedä tätä asiaa eteenpäin ministeri braxin kanssa neuvottelemalla lakivaliokunnan puheenjohtaja saattaisi päästä tässä nopeampaan käsittelyyn niin että oikeusministeriö ottaisi sen omaan valmisteluun

silloin ei tarvitse miettiä lakivaliokunnassa suurestikaan niitä lain omia kommervenkkejä koska silloin jos se tulee hallituksen esityksenä ministeriön valmistelemana se on varmastikin jo kohtuullisen hyvä kun se vain on peruslähtökohdiltaan tämän lakialoitteen muotoinen

kiistämättä atalanta operaatio on menestystarina ja sillä on ollut kokonaisuudessaan turvallisuutta parantavia ennalta estäviä pelotevaikutuksia kuten selonteossa todetaan

haluaisinkin nyt kuulla kun kuitenkin seychellit ja kenia on tällä hetkellä tässä mainittu ja espanja marginaalissa mitkä muut eu maat ovat tällä hetkellä keskiössä keskustelemassa siitä mihin voitaisiin luovuttaa

laaksolle totean kun kuulin tuon teidän välihuutonne että ei se ole ollenkaan mahdotonta että miinalaiva pohjanmaa joutuisi esimerkiksi meripelastustehtävään jossa joutuisi poimimaan merirosvoja kannelleen ja välittömästi siellä sitten ilmoitettaisiin että haetaan turvapaikkaa

näin tapahtuu muun muassa tällä hetkellä italian rannikolla elikkä ne jotka ovat siellä veneen kanssa liikkeellä rikkovat tahallisesti veneen ja kun pääsevät italian alukseen pyytävät turvapaikkaa

arvoisa puhemies

siinä oli juuri ne asiat jotka ovat oleellisia tämän kokonaisuuden kannalta

mitä sitten tulee yleensäkin lapsensuojeluun liittyviin sopimuksiin ja muihin vastaaviin aiempiinkin sopimuksiin viittasitte lapsikaappaustilanteisiin ja moniin muihinkin niin itse kun olen jonkin verran joutunut tekemään kansainvälistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa niin tiedän että valitettavan usein kuitenkin törmätään siihen että suomi kyllä noudattaa piirun mukaan kaikkia niitä määräyksiä ja ohjeita niin pyynnöissä kuin vastauksissakin mitä pitääkin mutta valitettavan usein tullaan siihen tilanteeseen että vastapuoli menee vähän tällaiselle manana liikekannalle ja se vastakaiku ei ole sitä mitä toivoisi täältä suunnasta

tämä lähinnä viestinä kun huomasin että myöskin sisäasiainministeri holmlund oli täällä että kun eussa sisä ja oikeusministerikokouksessa näitä asioita varmasti tulette käsittelemään niin olisi varmasti paikallaan kiinnittää huomiota myöskin kollegoidenne suuntaan juuri tähän kansainväliseen yhteistyöhön koska siinä ihan varmasti kaikilla on vielä parantamisen varaa

aselaki on yksi syksyn merkittävimmistä asioista täällä eduskunnassa ja meille edustajille on tullut pitkin kevättä ja kesää paljon postia kansalaisilta pääasiallisesti ammunnan harrastajilta

viestien sisältö on ollut se että nyt käsittelyssä oleva laki on valmistelultaan keskeneräinen sekä puutteellinen ja sisältää paljon epäjohdonmukaisuuksia

aselain uudistamisen taustalla ovat traagiset tapahtumat sekä jokelassa että kauhajoella

tietyllä tavalla esityksestä aistii julkisuuden paineen valmistelukiireen ja sitä voi kyllä myös oikeutetusti moittiakin

asiakokonaisuuden käsittely tulee vaatimaan meiltä kaikilta verrattain tarkkaa perehtymistä lakiesityksen sisältöön sekä asiantuntijoiden laajaa kuulemista

vaatimus terveydentilan valvonnan tehostamisesta parantaa lupajärjestelmän luotettavuutta

nykyiselläänkin käsiaseluvan hakijalta vaaditaan sisäasiainministeriön poliisiosaston antaman ohjeen mukaan lääkärintodistus josta pitää selvitä onko luvanhakijalla sellaisia mielenterveydellisiä ongelmia tai psyykkistä sairautta joihin liittyisi mahdollisuus vahingoittaa itseään tai muita

lyhyesti vain kaksi huomiota edeltäviin puheenvuoroihin

kuten ed